on siis välttämätöntä että jatketaan määrätietoisesti mutta on yhtä välttämätöntä tietenkin myös että ponnistellaan kaikin kansainvälisin voimin siihen suuntaan että saataisiin somalian tilanteeseen jonkun näköinen ratkaisu syntymään

milloin on joku hapsenkakkiainen ollut väärällä tiellä tai joku mato ollut kyljellään sillä kohdalla missä on rakennettu tai milloin on ollut joku maisemallisesti tärkeä arvo uhattuna

kaikki tietävät että nämä kolme maata tarvitsevat välttämättä yhteistä näkemystä miten hoidetaan maatalouspolitiikan suuret kiemurat kuntoon ja tiedämme vallan hyvin myös sen että elintarvikkeiden tuotannossa tulevaisuudessa tulee olemaan suuria vaikeuksia vaikka esimerkiksi ilmastonmuutoksen takia

se tie on pitkä ja kivinen mutta toivon sille menestystä

kaiken maailman viherpiipertäjät iskevät näihin hankkeisiin kiinni ja estävät sen järkevän rakentamisen joka toisi sille seutukunnalle työtä toimeentuloa ja uusia veronmaksajia

hyvä tietenkin että asioista käydään näin monipuolista keskustelua ja ymmärrän senkin että näin panama paperien ilmestymispäivänä tämä on erittäin hyvä että käymme läpi harmaan talouden torjuntaa

ei käy oikein laatuun sekään että euroopan unionin maatalouspoliittisissa neuvotteluissa pohjoismaiden eri maat vetävät ihan eri suuntaan vaikka kaikilla näillä olisi paljon yhteisiä tavoitteita

suomi on euroopan unionin harvimmin asuttu maa ja jos me haluamme keskittää silloin pitää lopettaa valitus siitä että meillä kaikki maksaa liikaa palkkatoivomukset ovat liian kovia tipahdamme kilpailusta pois ja menetämme yhä enemmän markkinoita emme saa tuotteitamme myytyä

siinä mielessä tämä panama tapaus oli erittäin hyvä todella hyvä että sehän luo myös näille vielä jäljellä oleville veroparatiiseille sen pelon että jostakin ne paperit heidänkin osaltaan tulevat julkisuuteen ja pääsemme jonain päivänä irti näistä veroparatiiseista ja muistakin tällaisista järjestelmistä joissa veroa pyritään kiertämään ja yhteiskunnalliset velvoitteet ohittamaan

käsittelyssä oleva hallituksen esitys kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä ja siitä koskevasta päätöksenteosta on mielestäni erittäin hyvä ja kuten tämän keskustelun aikana olemme kuulleet asia on käynyt läpi erittäin pitkän valmistelun

mutta todellakin tässä pääministeri sipilän ilmoituksesta on kysymys eli aihe on toki hieman poikennut mutta arvoisa rouva puhemies lopuksi haluan sanoa sen että tämä keskustelu osoittaa että olemme kuitenkin pitkässä juoksussa suomessakin ja euroopan unionissa ja koko maailmassa oikealla tiellä että kahlitsemme tällaisia erittäin haitallisia ilmiöitä kuten veronkiertoa ja veroparatiiseja

kotikuntani ilomantsin ja myös pohjois karjalan maakunnan osalta olemme tehneet muutamia hakemuksia tuonne että saataisiin tiettyjä kylttejä pystyttää teiden varsille esimerkiksi matkailutarkoituksiin

muutama huomio

totta kai valtioilla itsellään on paljon tehtävää tällä toiminta alalla mutta ennen kaikkea euroopan unionin määrärahat lisääntyvät rakennekehittämisen tukemisessa ja aluepolitiikan alalla

on aivan oikein että keskustelimme näistä nyt mutta toivoisin kuitenkin että nyt muistamme sitten jatkossa kun näitä uusia asioita käsittelemme tässä talossa että suomi on hyvä maa täällä on lait ja asetukset kunnossa ja meidän tulee kantaa vastuumme ja viedä tätä tietämystä euroopan unioniin ja sitä kautta saada näitä systeemejä yhä paremmaksi

itämeri asia on meille kaikille läheinen pohjoismaille erityisesti koska pohjoismaisia ihmisiä asuu tämän jo vahvasti likaantumistilassa olevan suuren meren rannalla valtavan paljon ja siinä on meillä kaikilla parannettavaa omalta osaltamme

yksi paperikone maksaa suurin piirtein sen miljardin joten maatalous kantaa tässä maassa erittäin vahvaa investointipakettia ympäri vuosikymmenten vuodesta toiseen

ja toinen asia arvoisa puhemies on se että kun käymme kaupassa tänäkin päivänä niin joka päivä teemme suomalaisen ruuan ja suomalaisen maatalouden puolesta päätöksiä kun ostamme suomalaista ruokaa terveellistä ruokaa

tästä alkaa sitten tietenkin näiden erilaisten toimintojen saaminen kansalliseen lainsäädäntöön mukaan ja sitten niille on tietenkin luotu säännöt miten toimitaan eri tilanteissa

kuitenkaan ei kannata asiaa haudata ollenkaan historian sivuille vaan kannattaa katsoa valoisasti tulevaisuuteen ja pohjoismaiden yhteistyön tiivistäminen pitää ottaa myös meillä parlamenteissa paljon nykyistä vakavammin

suomi euroopan unionin jäsenenä on mukana täysillä valtuuksilla näissä toimissa ja pitää muistaa aina että suomi ja vain suomi itse tekee päätöksen siitä lähteekö se mukaan antamaan apua tai pyytääkö se apua johonkin tilanteeseen johon olemme joutuneet

on aivan oikein että kun suurpedot aiheuttavat vahinkoja niin valtio kantaa vastuun kerran on laajasti näitä suurpetoja suojellut

ainoa keino poistaa kansakuntien väliltä ennakkoluuloja ja ristiriitoja on elävä keskustelu ja sitä kautta paljon paljon pitemmälle pääsy verrattuna nykyiseen päivään

toivon mukaan näitä tilanteita ei tule niin avunantajana kuin pyytäjänäkään mutta kuitenkin tämä mahdollisuus on olemassa ja on äärimmäisen tärkeää että pienet jäsenmaat kuten suomikin eivät mahdollisen uhkaavan tilanteen tai kriisin syntyessä ole yksinään

pohjoismaiden neuvosto voi olla meille kaikille elävä foorumi joka parantaa pohjoismaiden taloustilannetta ja ihmisten elämänlaatua paljon nykyistä paremmin

kuitenkin jokaisessa tilanteessa suomi tekee itsenäisen päätöksen onko mukana ja voi toki syntyä joissakin olosuhteissa sellainen tilanne jossa on pakko antaa apua naapurille joka on unionin jäsen

hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi on erittäin hyvä ja perusteltu

tässä voi sanoa että eurooppalainen yhteinen etu on että pystymme menemään tietojen vaihdossa sille tasolle että veronkierrosta tehdään mahdollisimman vaikeaa

kansainvälisen oikeuden periaatteet ovat kaikissa tapauksissa kun tätä lakia sovelletaan voimassa ja kansainvälistä lakia sovelletaan elikkä mitään villiä tilannetta tässäkään tilanteessa ei pääse syntymään

on totta että tämä teknisen kehyksen käsittely on kieltämättä joskus jonkun mielestä turhauttavaa mutta tosiasia on kuitenkin se että elämme historiamme vaikeinta lama aikaa jonka syntysyyt eivät ole suomessa vaan maailmantaloudessa

tuskin me koskaan pääsemme tilanteeseen että olisi täysin mahdotonta veronkierto mutta jokainen euro minkä pystymme sieltä saamaan verotuksen piiriin jokainen tulovirta josta jotakin jää yhteiseen hyvään on hyvä asia

tasavallan presidentti johtaa meidän ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa elikkä tätä myöten tässäkin tapauksessa meillä on sovitut ja perustuslakiin kirjatut menettelytavat

se mihin pitäisi tässä euroopan unionissa kiinnittää enemmän huomiota ja mistä euroopan unionin pitäisi itsessään toimielimenä neuvotella esimerkiksi yhdysvaltain ja sitten kaukoidän toimijoiden kanssa on se että pääsisimme tähän rahavirtojen sijoitusmaailman verottamiseen sillä keinolla että tämä paljon puhuttu transaktiovero pystyttäisiin säätämään niin että näistä pörssissä liikkuvista erilaisista instrumenteista joissa on valtavat määrät rahaa ja myös valtavat määrät riskiä saataisiin sieltäkin pieni siivu yhteisen hyvän eteen

tämä laki täydentää näitä tilanteita oivallisesti

tapauksesta riippuen on suomen eduskuntakin aina mukana joko valiokuntien käsittelyn kautta taikka sitten mahdollisena selontekona jonka hallitus antaa eduskunnalle siten että eduskunta voi asiasta keskustella ja sen mukaan tehdä päätöksiä millä keinoin ollaan mukana

mutta on tärkeää muistaa tulevaisuudessa että panostamme edelleen tuottavuuteen ja uusiin investointeihin ja erilaisiin investointeihin jotka tuovat uutta työtä suomeen

lopuksi vielä se että tulevan vaalikauden budjeteissa tulee päästä siihen menettelyyn jossa liikennemäärärahojen summat saadaan kiinteänä budjetin pohjiin eikä niin kuin nyt että perustienpidon ja radanpidon osalta niitä on vähennetty tai on sijoitettu suuriin investointeihin ja nämä perustienpidon ja radanpidon rahat ovat olleet liian niukkoja

tärkeää kuitenkin on huomata se että eduskunnalla on aina joka tapauksessa jonkunasteinen rooli ja sen parlamentaarisen katteen saaminen asioille on erittäin hyvä asia

tämän asian puolesta olen aina puhunut ja toivon asiassa järkeä sikäli että kun katsoo tuosta esimerkiksi taloussanomissa ollutta jan hurrin kolumnia viime viikolta niin se oli todella järkyttävää luettavaa miten valtaviin mittasuhteisiin tämä finanssimaailma on karannut

ministeri paula lehtomäki puhui hyvin öljyntorjunnasta ja suomenlahtihan on tunnetusti aluetta jolla itäinen naapurimme venäjä lisää satamiin merkittävästi öljyn varastointia ja sitten sitä öljyä kuljetetaan maailmanmarkkinoille

samalla kun eduskunta tulee osalliseksi näihin mahdollisiin kriisitilanteen keskusteluihin jaetaan tietoa myös kaikille kansalaisille mahdollisesta tapahtuvasta tai päällä olevasta kriisistä

sieltäkin pieni siivu yhteiseen hyvään tekisi hyvää mutta sitä asiaa suomi ei pysty yksin tekemään eikä euroopan unionikaan pysty yksin tekemään vaan siihen on saatava kansainväliset sijoitusmarkkinat kaikki mukaan wall street mukaan lukien

mitä sellaista yhteistyötä on ollut suomen ympäristöministeriöllä teillä ympäristöministeri lehtomäki venäläisen kollegan kanssa öljyntorjunnassa että saataisiin tämä tilanne haltuun niin että pystytään varautumaan onnettomuuksiin

se ei ole mitään uhkailua eikä uhoa vaan siihen sisältyy aina rauhallinen hyvä harkinta ja ennen kaikkea demokraattisen päätöksenteon kaikki menettelyt jotka on kirjattu suomen perustuslakiin ja muihin lakeihin

toinen kysymys ministeri vapaavuorelle

uskon että oikeusasiamiehellä on oma roolinsa lainvalvojana tässä asiassa mutta eduskunnan on tässä terästäydyttävä ja tämän ympäristölainsäädännön epätarkkuuden ja mutuun mielipiteeseen perustuvan oikeudenkäytön on loputtava

hoskosen puheenvuoro sillä tavoin on hiukan arveluttava että kysymyksessähän ei ole ympäristölainsäädäntö vaan metsälaki

nyt ajatellen näitä luontotyyppejä joihin hän ilmeisesti viittaa arvokkaita luontotyyppejä kuten purot lehdot ja niin edelleen

tämän keskustelun aikana on noussut hyvin esille tämä taksiautoilun kannalta pienen u homosuhteisille kaksi autokuntana pitämä pieni ongelma joka on sitten nyt käydyn keskustelun perusteella seuraavan lakiuudistuksen yhteydessä korjattavissa

niin yleensä niitä ei arvosteta kylliksi metsätaloudessa

kiinnittäisin huomiota vielä erikoisesti siihen seikkaan että maaseudun takseista suuri osahan on juuri näitä tilatakseja joille tämä lakiuudistus todellakin lisää kustannuksia

se on ehkä yhtä paljon tässä vialla kuin se että ei ole tieto kulkenut ei ole kysytty tai ei ole kylliksi muuten esimerkiksi metsäkeskusten ympäristökeskusten puolelta painotettu näitä alueita jotka ovat erityisen arvokkaita luontotyyppejä ja niiden esiintyvyyttä

kun ottaa huomioon että linja autoliikennettä ollaan maaseudulta väestön vähetessä tai paremminkin yksityisautoilun lisääntyessä yhä enemmän vähentämässä niin se johtaa vääjäämättä tällaisten tilataksien lisääntymiseen ja sitä kautta kun kustannukset nousevat ollaan tavallaan tekemässä hyvin hyvin pientä tulonsiirtoa sellaiselle maksujoukolle sellaisille ihmisille joilla todella sitä maksukykyä ei ole

arvoisa puhemies

varmasti puolin ja toisin tässä asiassa pitää herkistyä ja yleensäkin metsänhoidon on oltava sellaista että se on luonnon kanssa tasapainossa enemmän yksilöllistä eikä sellaista halki poikki ja pinoon politiikkaa

ensinnäkin olemme sitoutuneet euroopan unionin uusiutuvan energian tavoitteisiin

tässä yhteydessä korostaisin myös sitä että pitää huomioida myös autovuokraamoiden tilanne koska se palvelumuoto suomessa on erittäin hyvä ja sielläkin nimenomaan vuokraamoissa suuri osa näistä autoista on juuri näitä tila autoja ja pakettiautoja

puhemies

autovuokraamotkin tulee huomioida koska se on mahdottoman hyvä tapa saada auto käyttöön ja se on ympäristöystävällinen tapa koska siellä kaikki kalusto yleensä on poikkeuksetta aivan uutta

kun metsälakia ja metsäasetusta säädettiin silloin vaadin kun olin siinä operaatiossa täällä mukana että näitä asioita ei siirretä tuomioistuinten ratkaistavaksi vaan nämä pelisäännöt tehdään niin selviksi kuin olla voi

kannatan suomalaista työtä ja suomessa tapahtuvaa investointitoimintaa erittäin lämpimästi enkä haluaisi että eurot valuvat suomesta pois ihan turhaan

no nyt nähdään että pieleen meni

arvoisa rouva puhemies

omassa puheenvuorossaan kyselytunnilla pääministeri juha sipilä esitteli sen tien millä keinoin me pystymme tämän työttömyyden kärjen katkaisemaan ja ennen kaikkea velkaantumisen tässä vaiheessa lopettamaan

arvoisa herra puhemies

elikkä nyt pitää pysyä tiellä ja malttaa ja lopettaa kaiken maailman turhanaikainen pelottelu koska se ei johda yhtään mihinkään muuhun kuin suomen luottoluokituksen laskuun korkojen nousuun ja valtion menojen kasvuun

minulle on suuri ilo ja kunnia olla nyt ensimmäistä kertaa uutena oikeusasiamiehenä edustamassa oikeusasiamiesinstituutiota eduskunnan täysistunnossa

siinä huonokin leimikko tulee korjuukelpoiseksi kun pienpuuenergialaki on täällä hyväksytty

se on ainoa tie

käydyn keskustelun aikana on keskustelu kyllä lainehtinut laidasta laitaan mutta perustotuus on kuitenkin se että työn tekemisen tässä maassa pitää olla kannattavampaa joka vaalikausi vaalikauden jälkeen

ne työttömät pitää saada töihin

viittaan eilen tulleisiin tietoihin mitkä ovat tämän maan viimeiset vientitilastot ja samaan aikaan me täällä keskenämme kiistelemme siitä mitä pitäisi tehdä

se taas johtaa tilanteeseen että syntyy uusia työttömiä

mutta tärkeää olisi muistaa se että kun verotamme verotamme oikein ja kohtuullisen oikeudenmukaisesti ja teemme työstä kannustavaa ja työhön menon pitää aina olla paras vaihtoehto

onhan näitä ongelmia ollut ennen tätä hallitusta ja tämän jälkeenkin tulee varmaan mutta jos me tuijotamme vain sitä emmekä saa ihmisiä töihin me olemme aina siinä suossa ja pahimmillaan käy niin että kansainväliset luottoluokituslaitokset laskevat meidän luottokelpoisuuttamme ja meidän korkomme kasvavat jolloin valtion menot yhä enemmän kasvavat kun joudumme maksamaan enemmän korkoja ja asuntovelalliset ovat pulassa

on jatkossakin aivan välttämätöntä että jokaiselle suomalaiselle lapselle taataan laadukas perusopetus kaikkialla suomessa asuinpaikasta varallisuudesta sosiaalisesta asemasta riippumatta

ja nimenomaan edustaja hassin puheenvuoroa kommentoin sen verran kun hän totesi että esimerkiksi lääkärin tehtäviä varten vaaditaan tietty koulutus ja tietyt pätevyysvaatimukset että se nyt totta kai on aivan luonnollista koska kysymys on silloin ihmisen hengestä ja terveydestä

se tilanne mikä suomen rajoille syntyi maahan tulvivien erilaisten turvapaikanhakijoiden takia viime vuonna on hoidettu suomessa erittäin hyvin

eihän näistä tietenkään kukaan nauti se nyt on selvä asia mutta se on vain niin tässä maassa ja kaikessa taloudenpidossa että eduskunta voi vaikuttaa julkisten menojen kautta siihen mitä tässä maassa tapahtuu ja se velanoton vaihtoehto on tässä maassa kerta kaikkiaan käyty loppuun

se on koko tämän järjestelmän peruskivijalka

toinen tärkeä asia herra puhemies on mielestäni se että uskonnonopetukseen ei pidä kajota eikä pidä sen tilalle asettaa mitään etiikkaa tai draamaa

se on hyvin hoidettua työtä joka toivottavasti jatkuu ja uskon että tämä maahanmuuttopolitiikka on saamassa ihan oikean viitekehyksen kun on meillä laadittu nämä toimenpideohjelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet millä tätä asiaa hoidetaan eteenpäin